tämä on tässä se suuri linja joka tämän koko puuhailun takana on ja sehän tulee tarkoittamaan sitä että harjoitetaan sitä eun vaatimaa kireää budjettilinjaa eli esimerkiksi näitä köyhyysongelmia ei yritetäkään oikeasti ratkaista

totta kai tasapainon hakeminen budjettiin on tärkeää mutta voihan sitä hakea toisinkin kuin leikkaamalla pienituloisilta eli kiristämällä isotuloisten verotusta

valtio ottaa velkaa lisää mutta samaan aikaan katainen on jakanut erittäin isoja verohelpotuksia myös isotuloisille ja nimenomaan pääsääntöisesti sinne ja tämä on se eunkin linja ja jatkossa voidaankin sanoa että näin se eu käskee

en pitänyt rehtinä tätä ulkoministerin puheenvuorossa olevaa sävyä että me olisimme jotenkin rauhanturvaajia mustaamassa

annan arvoa niille jotka lähtevät rauhanturvatehtäviin

minä pidän rauhanturvaamista tarpeellisena ja siinä mukanaoloa myös tsadin operaatiota kannatan koska siinä ollaan selvästi suojelemassa siviilejä

lisäksi tiehallinnossa on tehty sellainen ratkaisu että tiettyjä selonteossa olleita kakkoskorin hankkeita on priorisoitu mutta rovaniemen hanke ei kuulu tähän joukkoon

haavistolle totean vain sen että kyllä minulla on semmoinen arvio että vaaleihin pyydetään sotavoimia eri maista rauhanturvaajia meiltä mutta sotavoimia tulee jenkeistä paljon niin siitä tulee pysyvä tilanne

eli tässä tarvitaan lisää rahaa ja uusia päätöksiä muuten esimerkiksi tämä rovaniemen hanke ainoa lapin hanke ensi vaalikaudelle siirtyy ei seuraavaan eduskunnan kauteen vaan sitä seuraavaan

minä pidän oikeana ja hyvänä että ministeri huolehtii oman perän tiehankkeiden viemisestä eteenpäin mutta kyllä teidän pitää nähdä koko maa ja myös se pohjoinen osa maasta

eli ruvetaan yhdessä puuhaamaan lisää rahoitusta niin että koko maassa tapahtuu jotakin

georgian presidentin saakasvilin etelä ossetiaan hyökkäyksellä käynnistämä sotaa johti venäjän erittäin koviin vastatoimiin

kokoomus on koettanut kuljetella suomea natoon

kansalaismielipide ja sitä kuunteleva presidentti

nyt presidentillä on tähän saakka ollut se viimeinen sana ja sen takia sitä ei ole lähdetty yrittämäänkään tosissaan mutta nyt kääntyy toisinpäin nyt siirretään pääministerille valtaa eli siirrytään enemmistöparlamentarismiin myös ulko ja turvallisuuspolitiikassa nykyisen konsensuksen sijasta

arvostava arvioni koskee myös ulkoministeri stubbin toimintaa etyjin puheenjohtajana tulitaukosopimuksen aikaansaamiseksi käydyissä neuvotteluissa

myöhemmin te ulkoministeri ryhdyitte kuitenkin kokoomusagitaattoriksi ja nostitte juuri päättyneen sodan tilanteessa esille nato jäsenyyden jota te edelleen puolustatte

eihän presidentti yksinään voi viedä suomea mihinkään

minä näen että teidän tienne teidän viitoittamanne linja voisi johtaa suomen hyvin vakavaan tilanteeseen jopa vastakkainoloon venäjän kanssa

kyllä te nöyrästi painatte sitä nappia mitä käsketään

siihen tilanteeseen suomea ei saa viedä

kehotankin teitä paljon te varmasti luette lukemaan paasikiveä joka muistutti että vaikka kaikki muu muuttuu geopolitiikka ei muutu

maantiede ei muutu

korjataan vielä jos toinen tohtori tuosta neuvoo toista tohtoria tai minua

arvoisa puhemies

nato kannattajat keksivät aina uusia perusteita

ensinnäkin tästä laista

kyllä se on tarpeen

siellä on isot tuotot kaivosyhtiöillä mutta kunnilla on taas toisaalta sitten paljon velvoitteita vaikka näyttää että siinä byrokratia kevenee mutta kyllä ne asunnot on katsottava ja siellä on tehtävä sitä ja tätä vaikka minkälaista toimintaa siinä parhaassakin tapauksessa että kullankaivu tai kaivostoiminta alkaa

kyllä vasemmalta on esitetty tämmöistä täysparlamentarismiakin jossa ei presidenttiä olisiko sitä enää olemassakaan

mitä järkeä siinä yhtälössä on

minä pidän hyvänä tätä nykyistä konsensusta jossa suoralla kansanvaalilla valittu presidentti ja vaaleilla valittu eduskunta ja sen kautta hallitus yhdessä ovat päättämässä

esimerkiksi rovaniemellä on rovaniemen kaupungin iso hanke bioenergialaitos johon rovakaira ei osallistu koska se satsaa fennovoimaan ydinvoimaan vaikka siellä metsänomistajat ovat laajasti tämän toisenkin yhtiön takana

arvoisa puhemies

se on täysin mahdotonta

päinvastoin meillä on suuri tarve saada myös metsäpuolelle lisää työpaikkoja koska metsäteollisuus muutoin vähentää toimintaa

ja se johtaa siihen että vain nämä vakiintuneet puolueet voivat menestyä

kyllähän tässä ideana onkin se että myös vihreät ovat nyt muuraamassa tien parlamenttiin umpeen niiltä jotka esimerkiksi vihreää liikettä voisivat jatkossa haastaa

sehän tässä se perusidea on ja sieltä se huoli tulee

minä ajattelen vihreiden tilanteesta niin että kyllä teidän huolenne aiheellinen onkin jos te tätä hallituspolitiikan tukimiehen roolia kauan näyttelette

se on kansainvälisessä vertailussa kehittyneiden markkinatalousmaiden osalta niitä keskimääräistä paljon heikompia ja esimerkiksi naapurimaahan verrattuna olemme tosi pahasti jäljessä

kehitys on ollut se että nämä perusetuudet ovat jääneet yhä enemmän jälkeen muista tuloista

työantajille annettava oikeus seurata työntekijöiden sähköpostiviestiliikennettä on uusi askel työnantajien isäntäoikeuksien laajentamiseen

mutta hämmentävää on se myönnän että työntekijöiden keskusjärjestöjen johtajat ovat junttaamassa tällaista työnantajalakia läpi

tämä muuten tarkoittaa sitä että ansiosidonnainen työttömyysturva on sekin suomessa pääsääntöisesti varsin matala sillä sehän muodostuu työmarkkinatuen tasoisesta peruspäivärahasta ja siitä ansio osuudesta

kun tähän lisätään miljardin euron lahjoitus työnantajille sakn ja sttkn johtajien tuella niin kyllähän se on pakko todeta että tässä on nyt paha paikka vasemmistolla

siellä on nyt ison lassen autosta kumi puhjennut selvästi ja pitää toverit viedä sinne terveisiä että jos se näin jatkuu niin työntekijöiden etuja ei pystytä puolustamaan se on ihan selvää

työmarkkinatuen lisäksi näitä heikoimpia osia on toimeentulotuki joka on niin matala ettei sillä elä mitenkään hääppöisesti

myös opintotuki on riittämätön ja näin varsinkin siitä lähtökohdasta joka nyt on vahvistumassa että pitää valmistua nopeammin

on päivänselvää että kelamaksun poiston tuoma miljardiaukko perusturvan rahoituksessa tulee vaikuttamaan siten että jatkossa sanotaan että ei ole rahaa parantaa näitä etuuksia

jos vielä jostakin harotaan se miljardi verotuloina valtiolle niin ainakaan parantamiseen ei löydy edellytyksiä tämän kelamaksun poistamisen jälkeen

on minusta jotenkin suorastaan surullista että tällainen asenne on näihin suomen huonosaattoisimpiin ihmisiin

erikoiseksi tilanteen tekee tietysti se että ammatillisten keskusjärjestöjen johtajat olivat siunaamassa tämän päätöksen kelamaksun poistosta ja sitä kautta tämän päätöksen perusturvan jättämisestä matalaksi myös jatkossa

täytyy todella ihmetellä että työväenliikkeen puolelta löytyi tällaista asennetta selänkääntöä näitä kaikkein huono osaisimpia ihmisiä kohtaan jotka hyvin niukoilla tuloilla kitkuttavat

toivon mukaan nyt kun rivit on saatu tässä eläkeiän nostossa suoriksi koko vasemmiston ja ay liikkeen osalta kantti pitää ja pidetään huolta siitä ettei tämä toinen huononnus nyt ainakaan mene läpi

erkki virtanen lopuksi esitti

brysseliin presidenttiä hallitus ei halua päästää mutta kabuliin hän oli noin kuvaannollisesti sanoen jäämässä ainoana suomalaisena toisen kierroksen vaaleja seuraamaan kun tätä tietoa ei hänelle sillä tavoin välitetty että se olisi ollut täysin selvää

mitä tulee tähän obaman päätökseen kiihdyttää sotaa afganistanissa sotavoimaa lisäämällä niin sen seuraukset eivät tule olemaan myönteiset

mistä he saavat rahat tämmöisiin kalliisiin järjestelmiin

ei se tältä tieltä löydy se ratkaisu

te mainostatte sitä että tässä valtio antaa aran kautta avustusta pienituloisimmille jätevesijärjestelmiensä rakentajille

suomella ei olekaan mitään syytä me emme me voi amerikkalaisten päätöksiin vaikuttaa mutta ei meillä ole mitään syytä nyökytellä obaman päätöksille oman päätäntämme osalta

huomasin että valtiovarainministeriö on ryhtynyt ravintoterapeutiksi mutta te olette panneet dieetille väärän porukan tämän maan pienituloiset ihmiset joista yli miljoonalla tänä vuonna reaalitulo putoaa eläkeläiset työttömät opiskelijat

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksyy sen että siitä jälleen kerran äänestetään mutta tulemme äänestämään ei koska suomi on ottanut lisää kannettavakseen britannian jäsenmaksualennuksesta saksan itävallan ruotsin ja hollannin osuuksia

te laulelette nälkämaan laulua mutta annatte hänen tehdä tätä eriarvoisuutta ja kuulostaa siltä että se korpien kuiskinta on teillekin kaukaista historiaa enää

kyllä ministeri rehula kehuu alituiseen niitä kovia saavutuksia jotka tällä hallituksella on ja ottaa esille aina takuueläkkeen sekä alimpien sairaus ja vanhempainpäivärahojen noston

takuueläkettä voi jonkin verran kehuakin mutta alimman sairauspäivärahan ja vanhempainrahan kehumista en kyllä pidä perusteltuna

seuraava kysymys on edustaja on pennillä edes eun huippukokous teki ilmastopolitiikan osalta hyvin kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi vahvisti ne

suomi sai kuitenkin ilmaispäästöjä aikaiseksi metsä ja terästeollisuudelle mitä henkilökohtaisesti pidän hyvänä saavutuksena koska näin ollaan estämässä hiilivuotoa eli suomalaisen teollisuuden siirtymistä maihin joissa ei ole päästörajoituksia ollenkaan

liitettynä oslon sähköpörssiin se tuottaa jättivoittoja sähköyhtiöille perusteettomastikin ja samalla sähkönhinnan kallistuessa pienituloiset kärsivät

onko nyt rohkeutta ministeri pekkarinen ruveta astumaan edes pikkuisen sinne fortumien varpaille ja ottaa niitä rahoja valtiolle käytettäväksi ilmastonmuutoksen hillintään ja sähkönhinnan kohoamisesta kärsivien pienituloisten ihmisten aseman helpottamiseen

arvoisa puhemies

tässä perehdytään asiaan juuri että sinne tulisi aivan hirmuisia veroja jotka tekisivät turhaksi koko toiminnan loppujen lopuksi

kaikki pitää miettiä niin että se järkevin lopputulos luonnon kannalta myös toteutuu koska eihän sekään hyvä ratkaisu ole että jätteentuotto loppuu kun loppuu koko homma